on myös ilmeistä että eri maille tullaan esittämään vaade pysyvien lisäjoukkojen lähettämisestä afganistaniin

toinen niistä on selkeästi syrjäytyneet nuoret miehet ja toinen on yksinäiset pelkällä kansaneläkkeellä elävät naiset joitten toimeentuloa toisin kuin syrjäytyneiden miesten ei todennäköisesti ole edes minkäänlaista mahdollisuutta tulevaisuudessa parantaa

ilmaisimme huolemme afganistanin tilanteesta jo vuosi sitten selonteon yhteydessä

maan oloja ei ole saatu riittävästi vakautettua demokraattiset instituutiot afganistanissa ovat hyvin heiveröisiä eikä afganistanin talous ole osoittanut elpymisen merk kejä

olen ymmärtänyt että tarkoitus ei ole luoda kansaeläkeläisille jotakin uutta bonusjärjestelmää jolla kansaneläkkeen rinnalle taattaisiin toimeentulon takaava järjestelmä

siksi edellytämme että päätös lisäjoukkojen lähettämisestä afganistaniin tapahtuu vain uuden selonteon kautta eli siten että eduskunta päättää siitä

kansaneläkeläiset ovat myös iso ryhmä jolla ei ole mahdollisuutta jonkin ekstratyön tai muun tulon kautta parantaa toimeentuloansa

arvoisa puhemies

mielestämme juuri pimeänä aikana oikeudenmukaisuuteen ja toivon valantaan on panostettava

itse asiassa näiden ihmisten puolesta puhuminen on keskeistä juuri nyt koska olemme ilmiselvästi kansainvälisen taantuman kynnyksellä

itse toivon totisesti että meidän viime lamassa käyttämämme näin jälkikäteen ajatellen täysin vääräoppiset keinot leikata menoista laman alla eivät toteutuisi tulevaisuudessa niin että jälleen kerran leikkauslistalla ovat pitkäaikaissairaat työttömät kansaneläkeläiset tai lapset

siksi olemme vastalauseeseemme liittäneet yksitoista lausumaehdotusta

valitettava tosiasia nimittäin on että näitten kyseisten ryhmien kohdalla lama jatkuu edelleenkin

heillä ei koskaan ole ollut niitä hyviä aikoja

valitettavaa myös on että nämä kyseiset leikkaukset ihmisten perusturvasta ja lapsista näkyvät tällä hetkellä kustannuksina meidän sairaanhoidossamme mutta ennen kaikkea ehkä myös henkisinä kustannuksina mielenterveyskuntoutujien puolella

ja jos rehellisiä ollaan otaksun että aika moni suomalainen on joutunut päättämään päivänsä pelkästään siitä ahdingosta että ei tule toimeen

nyt käsillä oleva aloite on osa vasemmistoliiton huomattavasti laajempaa pakettia jossa eduskuntaryhmämme ehdottaa toimeentuloturvan vähimmäisetuuksien yhtenäistämistä ja tu loköyhyyden vähentämistä työ ja ja vettä hän

vähimmäisturvan osalta vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on ottanut linjakseen sen että kaikki perusturva nostettaisiin nykyisen kansaneläkkeen tasolle ja verottomana

lisäksi vasemmistoliitto uskoo ihmisen itsemääräämisoikeuteen ja siihen että jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus päättää omista tuloistaan riippumatta siitä mitkä hänen puolisonsa tai asuinkumppaninsa tulot ovat

arvoisa puhemies

yksi on se minkä ministeri itsekin myöntää ainakin ministeriön sivuilla eli taide liikunta ja nuorisotyö lepää erittäin raskaasti veikkausvoittovarojen varassa

niinpä vasemmistoliitto tässä esityksessään myös esittää että kansaneläkkeeseen liittyvä puolisoharkinta puolisosyrjintä jätetään historiaan ja puolisot riippumatta toisen tulon muodostuksesta saavat täyden kansaneläkkeen

jonakin kauniina vuonna kun suomalaiset eivät pelaakaan niin se heijastuu sitten kolmen neljän vuoden päähän kun niitä varastoja ruvetaan jakamaan jatkamaan niin vahva että minä mahtavina leikkauksina

opintorahojen jättäminen indeksin ulkopuolelle on erittäin hälyttävää

arvoisa puhemies

eduskunnan tärkein työrupeama on vuosittainen budjettikirja sillä tämä budjettikirja mahdollistaa tai estää muun lainsäädännön toteuttamisen käytännössä

valitettavasti vain on osoittautunut että kehyskahle on estänyt kansanedustajia käyttämästä sitä poliittista arvovalintaa myös silloin kun kyse on rahasta sitä arvovalintaa jota varten he itse asiassa ovat tänne valittuja

kun tilanteet vaihtelevat neljän vuoden aikana rajusti samoin ne pelimerkit joita yhteiskunnassa on liikkeellä niin on mielestäni aika mielenkiintoista että meidän erityisministereistämme on tullut niin hiljaisia vaikkapa budjettiriihessä joka on kehysmenettelyn aikana typistynyt useammasta päivästä puolen päivän tiedotusluonteiseksi tilaisuudeksi

budjettiriihenhän pitäisi olla juuri se paikka jossa vastataan ajan haasteisiin niihin haasteisiin joihin keväällä kehystä laadittaessa ei ole ollut vielä vastauksia tai niihin haasteisiin joista myöskään ei ole ollut tietoa kehystä laadittaessa

kehyskahleen isompia ongelmia on se että se on laadittu koskemaan vain menoja ja se ei huomioi millään tavalla sitä että myös tulot saattavat vaikuttaa menojen lisäämistarpeeseen

kehyksessä on liian vähäisiksi leikattu ne määrärahat joita näille tahoille on haluttu osoittaa ja vaikka tarve on ollut suunnattoman paljon suurempi seurauksena on ollut että poliisissa työsuojelussa verottajalla ja oikeuslaitoksessa on jouduttu jopa vähentämään henkilökuntaa alle valtion tuottavuusohjelman vaatimusten vain jotta pysytään kehyksessä

paljon puhuttu asia kehyskahleen suhteen on se että eduskunta on menettänyt budjettivaltaansa

mutta yhteen asiaan puutun tässä keskustelun eräänlaisena täydentäjänä siihen että meillä on kiusallisesti yhteiskunnassa kaksi prosessia menossa

leirien hajottaminen ei poista asunnottomuutta eikä kerjääjän sakottaminen paranna hänen ihmisoikeuksiensa toteuttamista

toinen kehyskahleisiin liittyvä tekijä on se että meillä on eduskunnan tekemiä yksimielisiä lisäyksiä jotka vuodesta toiseen eduskunta joutuu uudistamaan ja uudistamaan koska kehyskahle antaa valtiovarainministeriön valmistelijoille ja virkamiehille sen työvälineen että he voivat tulkita että eduskunnan tekemät pysyvätkin lisäykset ovat vain määräaikaisia jotka voidaan kerta toisensa jälkeen kehykseen kuulumattomina leikata pois

toinen on se että nyt ihmisen itsensä tuottama finanssikriisi ja sen kautta talouskriisi on ilmiselvästi sote puolella irtisanomisten jnp

kautta lisäävä erittäin näyttävällä tavalla epävarmuutta turvattomuutta

toiselle meistä se saattaa olla alaikäinen teini bussipysäkillä tai rautatieasemalla toiselle laitapuolen kulkija ruokakaupan edessä tai kolmannelle kokoomus ja keskusta joka vaalien alla

sitä paitsi kuten täällä on jo aikaisemmin todettu rikoslainsäädäntömme sisältää jo kaikki työvälineet näihin ongelmiin

ja kuten jo sanoin eduskunnan poliittinen valinnanvapaus budjetin sisällön suhteen on rajusti leikkautunut tämän kehyskahleen aikana

hyvät edustajatoverit

meillä on välineitä pakottamiseen ilkivaltaan ihmiskauppaan kiristykseen uhkailuun näpistelyyn järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja fyysisen koskemattomuuden rikkomiseen

vähemmälle puheelle on kuitenkin jäänyt se että kehyskahle käytännössä säätelee myös meidän lainsäädäntöämme se myös rajoittaa eduskunnan käyttämää lainsäädäntövaltaa

mihin me tätä lakia tarvitsemme

jälleen kerran joudun toteamaan että ed

otetaanpa esimerkki vaikkapa lakivaliokunnan sektorilta

suomi on sitoutunut eu tasolla ankaroittamaan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan rangaistusasteikkoa

ihmisten perusoikeuksiin toki kuuluu tietysti kokea turvaa ja saada oikeutta silloin kun ihmisen henkeä omaisuutta tai oikeuksia on poljettu

tämä on varmasti ollut eduskunnankin yksimielinen tahto mutta käytännössä lakivaliokunta ja tämä eduskunta joutuu antamaan periksi muun muassa aikatauluissa sen takia että kehys ei anna myöten sille että nämä rangaistukset käytännössä voitaisiin suorittaa tai että olisi niitä poliisivoimia jotka tutkisivat lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa

mutta perusoikeudet mielestäni ovat ohittamattomia myös siinä mielessä että silloin kun turvallisuutta käytetään kontrolloinnin tekosyynä niin eduskunnan jos minkä pitää syvästi pohtia mitkä ne keinot ovat millä kontrollia ihmisten yli tässä yhteiskunnassa lisätään

eli kyse on aidosti myös siitä mitä eduskunta voi jatkossa enää säätää muuta kuin jonkinlaisia toivomusponsia siitä mihin me mahdollisesti haluaisimme kaikenlaista rahaa käytettäväksi jos valtiovarainministeriö tulkitsee niin että se raha mihin tämä kohdistuu onkin yllättäen siellä kehyksen sisällä mikä tarkoittaa että sitä rahaa ei tänne eduskunnan käytettäväksi tai siihen tarkoitukseen pystytä osoittamaan

kun kuulin tämän lain valmistelutilanteesta niin kieltämättä itselläni ensimmäinen ajatus oli että suomi on siirtymässä isolla askeleella kohti isoveli valvoo yhteiskuntaa ja täytyy myöntää että itse asiassa tämä lakiesitys ei kaikilta osin tätä tunnelmaa millään lailla hälvennä

parhaillaan läpikäytävä lama aika on paljastanut myös yhden rajun yksityiskohdan joka ainakin nykyisessä kehysmenettelyssä on mielestäni erittäin väärä

tämä yksityiskohta koskee työllisyysmäärärahoja

nimittäin tämä hallituksen esitys on hyvin monimutkaisen viittaussäädösten viidakon vallassa niin että tässä joutuu todella tekemään arkeologisia töitä selvittääkseen mitä itse asiassa tässä laissa ollaan eteenpäin viemässä

aikoinaan kehysmenettelyä viimeksi käyttöön otettaessa sovittiin tai siis hallituspuolueet sopivat että työllisyyteen liittyvät passiivimäärärahat jätetään niin sanotusti kehysmenettelyn ulkopuolelle

nolointa tietysti näin maallikko ei juristikansanedustajalle on että edes perusteluteksteistä mielestäni ei ihan selkeästi käy ilman juuri tätä hyvin monimutkaista sisäistä viittausretoriikkaa selville mitä tällä lailla itse asiassa kaiken kaikkiaan poliisille ja rajavartiolaitokselle ollaan suomassa

ongelma vain on että työllisyyden hoidon kaikki aktiivimäärärahat ovat edelleen siellä kehysmenettelyn sisäpuolella mikä käytännössä tarkoittaa sitä että vaikka olisi tarvetta lisätä koulutusta vaikka olisi tarvetta lisätä työllistämistä ja työllistämismäärärahoja kehys ei anna tässäkään myöten

hyvät edustajatoverit

päivä helmikuuta ja taisi mennä tämän vuoden ensimmäinen viikko ihan muissa hommissa niin käytännössä tämä on valmisteltu noin yhdessä viikossa tammikuussa

idea tietysti tässä laissa näemmä on että henkilön fyysisten ominaisuuksien joihin liitän myös sen sormenjäljen tai silmänjäljen käyttömahdollisuuksia on tarkoitus laajentaa monellakin tapaa jatkossa

toivomus on että tätä kehysmenettelyä seuraava eduskunta pääsisi aidosti miettimään myös siltä kannalta mitkä alat ja mitkä sektorit pitäisi jättää tämän kehysmenettelyn ulkopuolelle ja sen pitäisi päästä myös huomioimaan myös se että tulot ja menot katsottaisiin tämän kehyskahleen linjausten mukaisesti

jos ajattelee että kuitenkin vielä joulukuussa tämä talo käsitteli talousarvion täydennystä vain muutamaa viikkoa aikaisemmin niin mielestäni on erittäin huonoa taloudenpitoa että näitä lisätalousarvion jonka sisältö itse asiassa varmasti oli tiedossa aika pitkälle ehkä fingridiä lukuun ottamatta asioita ei käsitelty varsinaisen budjetin yhteydessä

itse olen tyytyväisenä kuitenkin todennut että tästä on tipahtanut pois se passirekisteriin liittyvä sormenjälki ja tunnisteosuus

aivan viimeinen asia arvoisa puhemies on se että mielestäni on aika härskiä ja väärin että tämä eduskunta tekee seuraavalle eduskunnalle kehykset

tässä kohdassa viittaan kansainvälisen oikeuden professorina toimivan martin scheininin tuoreeseen kirjoitukseen journalisti lehdessä jossa hän muistuttaa että itse asiassa tämä meidän siirtymisemme biometrisiin passeihin tuli eu säätelyn takia mutta me itse valitsimme ne tiedot mitä tähän säätelyyn kuuluu

toinen huomioni tästä lisätalousarviosta on että valitettavasti se ei korjaa eikä puutu akuutteihin ongelmiin ja mielestäni jatkaa aika pitkälti sitä linjaa että toimimattomuus ja tietämättömyys on ollut valttia tällä hallituskaudella

jälleen kerran tämä päätös tuoda kehys tähän taloon ennen eduskuntavaaleja osoittaa kuinka vähän arvostetaan eduskunnan päätäntävaltaa talouden sektorilla

minusta tuntuu että hallitus on kaihtanut tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa mikä on näkynyt aikaisemmissa päätöksissä muun muassa siinä että valtion tutkimuslaitoksia on kurjistettu

mielestäni olisi ollut huomattavasti parempi ratkaisu että seuraava eduskunta olisi laatinut aivan oman kehyksensä omalle kehyskaudellensa koska nykyinen kehysmenettely on osoittanut että piiruakaan ei muutu käytännössä siitä mitä edellisen eduskunnan nimissä on tehty

silloin pitkän harkinnan jälkeen päädyttiin suomessa siihen että biometriseen passiin tallennetaan meidän sormenjälkemme ja kasvin kone

tämänkin lisätalousarvion osalta se näyttäytyy niin että ammattikorkeakoulujen kipeästi tarvitsemia tutkimus ja kehittämisrahoja on järjestelmällisesti alibudjetoitu

promillen verran

tätä velvoitetta sormenjälkirekisterin ylläpitämiseen ei siis tullut mistään muualta kuin meidän omalta lainsäädäntötaholtamme eli eduskunnalta ja hallitukselta

ongelma on tietysti se että tällaisessa työllisyystilanteessa juuri ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehittämistoiminta olisi ollut sellainen satsaus joka todennäköisesti olisi tuottanut alueiden yrityksille elinkeinoelämälle ja työllisyydelle hyvää

arvoisa puhemies

manninen

meillä päätettiin silloin aikoinaan tallentaa nämä sormenjäljet passirekisteriin jotta niiden avulla voidaan tunnistaa vainajia

samassa yh teydessä yksityisyyden suojaksi säädettiin erittäin tarkasti palomuuri että näitä sormenjälkiä ei missään tapauksessa passirekisterin kautta voida käyttää rikosten tutkintaan tai torjuntaan

valitettava tosiasiahan on että tämäkin perusturvaan liittyvä heikkous on ollut tiedossa jo pidemmän aikaa ja olisi tietysti toivonut että tässä viimeisessä väläyksessä solidaarisuudesta ja perusturvan hengestä hallitus olisi vilauttanut jotakin hyvää myös tälle köyhyys ja perusturvasektorille

myös martin scheinin on todennut että passirekisterin käyttötarkoituksen radikaali taannehtiva muutos tässä tilanteessa olisi myös keskeinen tietosuojaperiaatteitten loukkaus

olisimme toivoneet että muun muassa kansaneläkkeiden korotus olisi tässä kohdassa viime metreillä tullut kysymykseen

he paheksuu sitä että ei hän myös toteaa että tänä kesänä poliisi ja sisäministeri ehdottivat että poliisi pääsisi nykyistä paremmin passirekisteriin ja sormenjälkitietoihin käsiksi myös rikostutkinnassa

hallitus ja eduskunta ovat aikaansaaneet tämän takuueläkkeen mutta valitettavasti muun muassa näitä pienellä työeläkkeellä eläviä ihmisiä tämä takuueläkkeen korotus ei sinänsä ole niin paljon hellinyt kuin jos samanaikaisesti olisi kansaneläkettä korotettu

martin scheininin mielestä johon luotan kuitenkin asiantuntijana mukaan hän ja hänen mielestään tämä ehdotus passirekisterin avaamiseksi poliisin rikostutkinnalle loukkaisi muun muassa euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattua yksityisyyden suojaa

ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisut nimenomaan se toinen ratkaisi ratkaisussaan nimenomaisesti todennut tämän sellaiseksi sormenjälkirekisteriksi joita kerätään ja säilytetään tiettyyn tarkoitukseen ja että niitä yksinkertaisesti ei voida käyttää rikosten selvittämiseen eikä niitä myöskään voida ylläpitää ihmisistä jotka eivät ole rikoksiin syyllistyneet

afganistanissa kuolee äitejä raskauteen ja synnytykseen enemmän kuin sotaa käyvässä maassa muita kansalaisia yhteensä taisteluihin tai attentaatteihin

pitkäaikaistyöttömyys on koko ajan kasvussa

meillä on akuutti nokia case tällä hetkellä päällä mikä tarkoittaa vähintäänkin sitä että nokian omat työntekijät roikkuvat löysässä hirressä odotellen tulevaisuuttansa mutta alihankkijoiden kohdalla tilanne on jo akuutti eli alihankkijat joutuvat miettimään työvoimansa tarvetta ja käyttöä todella raskaasti

toivon että kukaan muu tässä salissa ei omaksu ed

kimmo sasin kantaa siitä että näitä äideille annettavia pieniä rippusia mitä suomi yhtenä ainoana valtiona afganistaniin on antamassa ruvettaisiin käyttämään lisää sotilaallisiin operaatioihin

mielestäni scheininin puheisiin on kovin helppo yhtyä ja itse muistuttaisin siitä kun tuolla digi ja bittimaailmassa olen joskus myös työkseni pyörinyt että jokaisen rekisterin jokainen käyttöoikeuden laajennus tarkoittaa aina mahdollista tietovuotoriskiä vaikka kuten ed

arvoisa puhemies

totesin jo lähetekeskustelussa ja esitellessämme omissa nimissämme tehtyä rinnakkaislakialoitetta että tämä vaalikampanjakatto edellyttää tarkkarajaisuutta

oikeastaan tämän koko lisätalousarvion ainut työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvä leimahdus on hanna nauraa nauraa

arvoisa puhemies

ykn tunnustamassa lastenoikeuksien sopimuksessa on todettu että olennainen osa lastensuojelua ja lasten oikeuksia on lapsen ruumiillinen koskemattomuus ja sen suojelu

tai arkun arkunkannen naulaaminen kiinni matalapalkkatuelle ja se oli siis täysin käsittämätön ideologinen kokeilu joka maksoi veronmaksajille puoli miljardia euroa ja jonka tulokset ovat olleet olemattomat

onko todella niin että näillä voimavaroilla pystytään ennaltaehkäisemään tulevia konflikteja minkä kuitenkin luulisi olevan suomen perustarkoitus silloin kun puhutaan kriisinhallinnasta

mutta kun tämä koko lakiehdotus perustuu siihen että tästä lähtien se tieto liikkuu tuolla bittien maailmassa vilkkaammin ja yhä useampien ihmisten välityksellä niin väittäisin että nyt jos koskaan perustuslakivaliokunnan on tarkkaan harkittava minkälaista lausuntoa se on hallintovaliokunnalle tästä antamassa

tämä ei valitettavasti kovin tarkkarajainen määritelmä ole ja olen hyvin pettynyt että perustuslakivaliokunta ei omassa työssään ottanut kantaa tämän puolen tarkkarajaisuuteen

kansainvälisessä lamassa kansainvälisessä taantumassa kuten ministeri braxkin totesi on oireellista myös se että lastensuojelun osalta kysyntä kasvaa etenkin sen takia että ihmiset joutuvat muuttamaan toimeentulonsa perässä aikaisempaa enemmän

toivon että jatkossa kuka tahansa sitten onkaan meille yritystukia valmistelemassa ja tuomassa niitä tänne eduskuntaan se taho aidosti miettisi ja käyttäisi tutkittua tietoa yritystukia muodostettaessa

zyskowicz minä toivon että perustuslakivaliokunta noudattaa edelleen voimassa olevaa ihmisoikeussopimusta

hyvät toverit

ihmisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt ja todellisuudessa myös turvallisuusriskit

kenen hyväksi sinivihreä hallitus tietoisesti kasvattaa työvoimareserviä

latvian lainan kohdalla on todettava se että siellä missä on imf on myös itse asiassa julkisen sektorin ja julkisten turvaverkkojen alasajo ja sen takia vasemmistoliitto on vahvasti vastustanut näitä lainoja

syy miksi puhun tässä yhteydessä suomesta ja tyttöjen ympärileikkauksesta ja siihen liittyvästä ongelmatiikasta on se että meidän voimassa olevan lastensuojelulakimme mukaan myös on turvattu lasten ja tässä tapauksessa tyttöjen ruumiillinen koskemattomuus

kasvava epäoikeudenmukaisuus ja lisääntyvät toimeentulo terveys ja hyvinvointierot saattavat sopia sinivihreään ideologiaan jonka tavoitteena on ilmeisesti tehdä ihmisestä korvattavissa oleva ja riistolle vapaa kertakäyttöhyödyke

silti suomalaiset viranomaiset terveydenhuollon ammattilaiset ja jopa opettajat ovat valitettavan tietämättömiä tilanteesta eivätkä myöskään tiedä että siihen todella liittyy jo suomen lainsäädännönkin mukaan mahdollisuuksia sekä puuttua että ennalta ehkäistä

arvoisa puhemies

samoin he ovat tietämättömiä myös siitä millä keinoilla sitä yhteisöä jossa tämä riskiryhmään kuuluva tyttö elää voidaan tukea päätöksessä olla leikkaamatta tyttöä ympäri

hallituksen käsittämättömän edesvastuuttomuuden seurauksena lomautettujen määrä on moninkertaistunut lyhyessä ajassa samoin irtisanottujen

koska kyse on kuitenkin kansainvälisestä ilmiöstä ja siitä että tämän taloudellisen laman myötä paineet kasvavat muun muassa suomessa vastaanottaa lisää pakolaisia ja sitä myöten myös potentiaalisia tyttöjä joilla on tämä riski niin näettekö arvoisa ministeri että tämä haagin hyvä yleissopimus olisi mahdollisesti myös väline siihen että sitä voitaisiin soveltaa paitsi täällä kotimaassa mietittäessä tätä tyttöjen ympärileikkaukseen liittyvää problematiikkaa myös ennen kaikkea kun keskustelemme niistä perusteista joilla tulevaisuudessa lapsille suomessa myönnetään turvapaikkaoikeus

mielestäni on oireellista että esimerkiksi perustuslakiuudistuskeskustelun keskiössä on edustuksellisen vallan käyttäjien ja edustuksellisen demokratian osallistujien rajariidoista enemmän keskustelua kuin siitä miten kansalaiset pääsevät vaikuttamaan omiin asioihinsa

tänä kesänä kunnat eivät palkkaa sijaisia eivät kesälomittajia ja viimeistään ensi vuoden budjetti päättää monen määräaikaisen kuntatyöntekijän uran

miten perustuslakiuudistuksessa kirjattaisiin vaikkapa tämä kansalaisaloite niin että se aidosti aiheuttaa toimenpiteitä myös meissä edustuksellisen demokratian kohteissa

on hienoa että täällä on tämä demokratiatutkimus näin vahvasti otettu esille mutta itse olen huolissani jo ensi vuonna kun vaalien jälkeiselle tutkimukselle ei ole osoitettu budjetissa senttiäkään rahaa

tässä työttömyystilanteessa on siis armottoman kova poliittinen arvovalinta että tänään lähes joka neljäs nuori on työtön että tuon nuorisotyöttömyyden yksinkertaisesti annettiin syntyä

nuorten työttömyyteen pitäisi puuttua työttömyyden ensimmäisinä päivinä

sen sijaan hallitus antaa nuorisotyöttömyyden pitkittyä pitkäaikaistyöttömyydeksi jonka inhimillisten seurausten hoitamiseksi tarvittaisiin kipeästi kunnallisia palveluita lisää mutta niistäkin hallituspuolueet haluavat leikata työllisyyden kustannuksella

minusta on eri asia puhua kehysmenettelystä ja kehyskahleesta

voisiko sitä jotenkin ihan avata jos olisi jotakin listaa tai muuta onko se ongelma että tulee niin sanottuja turhia valituksia

kehysmenettely tarkoittaisi sitä että se antaisi raamit joiden puitteissa vuosittain tehtäisiin aitoja tilanteeseen soveltuvia ratkaisuja

hallitus mieluummin lykkää kaikki työllistämis ja tukitoimet pitkälle ensi syksyyn vaikka työvoimapalveluiden totuus on että kaikki aktivointi ja työllistämisrahat tältä vuodelta on jo syöty

hallituksen kintaat ojossa seisomisen seurauksena osassa maata nuorisotyöttömyys lähentelee jo katastrofilukuja

toisaalta haluaisi nähdä että kaikki valitukset ovat oikeita valituksia ja asiallisia mutta varmasti on ainakin jotenkin käsiteltävä tämäkin asia

mielestäni tällä nykyisellä menettelyllä tästä raamista on tullut kahle sellainen asia joka on estänyt aidot poliittiset valinnat ja estänyt myös vastaamisen ajan haasteisiin

arvoisa puhemies